nämähän ovat aivan keskeisiä sen yhteisen palvelutuotannon takaamiseksi ja ei tässä vastata siihen millä lääkäreitä saadaan lisää terveyskeskuksiin

verotus on toinen tärkeä osa alue

kiristäisimme suurituloisten ja rikkaiden tahojen verotusta monella tapaa ja tukkisimme porsaanreikiä yritysverotuksessa ja alentaisimme vastaavasti monia energiaveroja helpottaen kotimaisten polttoaineiden käyttämistä ja autoilua eli liikkumista

minun mielestäni se että pystyy jonkun aihion esittämään ei ole kyllä mikään saavutus vaan ne kansalaiset odottavat niitä sisältöjä ja sitä sisällön selvitystyötä joka on tosi vaativa työ perussuomalaiset on tehnyt ja professoritason selvityksiä on meillä ihan teetetty

arvot ovat aina olleet perussuomalaisille tärkeä teema

jos katsoo sitten sitä mitä vaihtoehtoja näitten aihioitten osalta on niin se on myönnettävä että keskustan lanseeraamaan malliin joka on ruotsissa käytössä on paljon helpompi sisällyttää näitä sisältöjä kuin tähän hallituksen sekamelskamalliin

leikkaamme kehitysavusta ja lisäämme hallitukseen verrattuna rahaa välttämättömiin kotimaan kohteisiin kuten lastensairaalaan homekoulujen korjaamiseen ja perustienpitoon sekä kuntien peruspalveluihin omaishoitoon ja myös puolustusvoimille jotta asevelvollisuusarmeija kyetään ylläpitämään

perustuslakivaliokunta on perusopetuslain ja lukiolain muutosehdotuksia arvioidessaan käsitellyt lakeihin ehdotettuja säännöksiä uskonnon harjoittamiseen osallistumisesta kouluissa ja tähän liittyvästä tiedottamisesta

lisäksi uskallamme omissa henkilökohtaisissa talousarvioaloitteissamme joiden kokonaissumma on vaihtoehtobudjettimme sisällä nostaa rohkeasti esiin paikallisia epäkohtia vaarallisista teistä homekouluihin ja valtakunnallisia tabuja eliittiavustuksista maastamuuton lisäämiseen

ehdotettujen säännösten soveltamisala oli tarkoitettu kattamaan koulun toiminnan kaikki uskonnolliset tilaisuudet kuten uskonnolliset päivänavaukset jumalanpalvelukset sekä muut uskonnon harjoittamiseksi katsottavat tilaisuudet ja toimitukset joita saatetaan järjestää niin koulun yhteisessä toiminnassa kuin eri oppiaineiden yhteydessä

kun siellä on nyt integroitu esimerkiksi erityisopetusta erityisoppilaita normaaliluokkiin minkämoisia vaikutuksia tällä on ollut oppimistuloksiin erityisoppilaitten ja myös sitten niin sanottujen tavallisten oppilaitten kohdalla

kaiken tämän ja paljon enemmänkin me tarjoamme ja otamme hiukan vähemmän velkaa kuin hallitus tietoisina siitä että särkymävaraa on oltava

eivät välttämättä nämä ryhmäkoot ole sinänsä ongelma mutta se ongelma muodostuu siitä jos siellä ikään kuin on sellaista oppilasainesta jonka kanssa vain menee kauemmin siihen opetukseen

oppilaita

no joka tapauksessa no sieltä huudetaan aina vasemmalta laidalta niin kuin tapana on kun ei teillä niitä tapoja oikein tunnu olevan tällainen asia on iso asia siellä peruskoulun puolella

mietinnön yksityiskohtaisissa perusteluissa valiokunta kuitenkin erikseen tähdensi että esityksen tarkoituksena ei säännösten poistosta huolimatta ollut muuttaa käytäntöjä erilaisten koulun perinteeseen kuuluvien tilaisuuksien kuten lukukauden päättäjäisten osalta

tällaiset juhlatraditiot olivat valiokunnan mukaan osa suomalaista kulttuuria eikä niitä esimerkiksi niihin mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavina tilaisuuksina

näin on siis alun alkaen linjattu että perusopetuslaissa ei ole mainintaa näistä kristillisistä traditioista mutta on kuitenkin ajateltu että ne voivat säilyä ja näin ollen ilman tätä mainintaa lain tasolla

mutta sitten arvoisa herra puhemies olen kuitenkin huomannut että koulumaailman puolella meillä on oppilaitoksia joissa ei enää esimerkiksi varsinaisia joulujuhlia järjestetä juuri tästä uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta johtuen

tällainen ilmiö on lähtenyt kai liikkeelle täältä etelä suomesta ja on sitten edennyt erityisesti suuriin keskuksiin ja aivan riippumatta siitä ovatko maahanmuuttajat halunneet että joulujuhlia järjestetään tai ei järjestetä ainakin heitä on käytetty hyväksi siinä kehityksessä jossa on vaadittu esimerkiksi uskonnottomien toimesta sitten luopumista näistä kulttuurikristillisistä traditioista koulun toiminnan yhteydessä

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut näitä suomen talousnäkymiä ja myös sitten sitä tämänhetkistä tilannetta

sen voi tämän raportin perusteella todeta että hallitus on epäonnistunut täydellisesti näissä taloustavoitteissaan eli ei ole saanut ollenkaan tasapainotettua taloutta ja velkaantuminen on karannut käsistä

ministeri vastasi että tähän ei ole tarvetta ja että tämä asia on kaikille selvä että ne kuuluvat sinne koulujen toimintoihin

arvoisa herra puhemies

ja oikeastaan aika vähän siitä ovat puhuneet myös tutkijat ja siinä mielessä se on kummallista koska nyt on ikään kuin varsinkin tämän salin vasemmalla laidalla puhuttu siitä että pitäisi lisätä valtion menoja

minusta edustaja tiilikainen kuvasi täällä hyvin tätä tilannetta

esimerkiksi nämä jäävuorojen hinnat monin paikoin ovat karanneet käsistä ja näin ollen jääkiekon harrastamisesta tulee tätä kautta aika kallista

hän toi esille sen että kyse on hallituksen vastauksesta eduskunnalle

kuitenkin nyt on se tilanne että tässä on miljardikaupalla velkaannuttu tällä hallituskaudella joka vuosi ja sitä ennemminkin jo niin että kyllä se elvytysvara on tässä oikeastaan syöty ja tässä joudutaan pian eun komission toimenpiteiden kohteeksi mikäli tämä meno ei muutu

siinä yksi esimerkki mitä kuntien kannattaisi tehdä kun nämä jääolot varsinkin ulkojäillä ovat ilmaston muuttumisen seurauksena menneet huonommiksi olisi ostaa näitä jäävuoroja sitten koska aika monissa paikoissa näitä jäähalleja pyöritetään vapaaehtoisvoimin

taisi moni muukin edustaja tätä näkemystä tuoda esille

helmikuuta täysistunnossa on vastaus eduskunnalle tähän välikysymykseen annettu ja tilanne on muodostumassa nyt sellaiseksi että joko sitten hallitus on harhauttanut tai ministeri wallin

arvoisa herra puhemies

mielestäni edustaja immonen käytti hyvän ja ansiokkaan puheenvuoron ja näen sen itse ylen puolustamisena että keskustellaan ylestä myös kriittisesti

eli joka tapauksessa on selvää että seuraavalla vaalikaudella on edessä aika rajuja leikkauksia koska on tällaiset sopimukset menty allekirjoittamaan

kun siellä seuraväki hoitaa jäävuoroja ja pitää yllä kioskeja ja muuta ja jo muutenkin menee sitä aikaa perheeltä tosi paljon siihen hommaan niin olisi kohtuullista että se hinta ei olisi ihan mahdoton

ainakin näistä tämänpäiväisistä puheista päätellen täällä lähinnä ministeri wallin puolustaa itse itseänsä ja ryhmätoverinsa siinä ehkä vielä mukana mutta ei noin muuten ole näkynyt kauheasti tukea hallituksen sisältä tulevan

apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kouluissa nykyisessä muodossaan järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat ongelmallisia julkisen vallan neutraalisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteiden näkökulmasta

kyllä me kaikki tiedämme kun katselemme ja kuuntelemme ylen ohjelmia puheohjelmia että ne ovat varsin liberaalissävytteisiä

siinä mielessä ei kovin hyvältä näytä

tuoreitten tilastojen mukaan suomen talousnäkymät ovat euroopan pohjasakkaa eli meillähän talous supistuu ja olemme muistaakseni kolmanneksi huonoin siinä vertailussa

sieltä ei löydy juurikaan konservatiivisia yhteiskunnallisia mielipiteitä edustavia henkilöitä vaan päänsääntöisesti nämä vakiesiintyjät ja kommentaattorit näissä ohjelmissa nämä ohjelman tekijät siis edustavat liberaaleja mielipiteitä ja se näkyy ja kuuluu siinä viikoittain useamman kerran

mitä tarkoitetaan kielipoliittisilla perusteilla

tämän ratkaisun jälkeen totesin että tämä ministerin antama vastaus sinänsä ei riitä turvaamaan sitä olemassa olevaa tilannetta että koulut halutessaan voivat järjestää näitä kulttuurikristillisiä juhlia ja aamunavauksia kunhan tiedottavat niistä esimerkiksi huoltajille ja tietenkin oppilaille ajoissa että jokainen voi niistä jäädä pois mikäli katsoo ne oman vakaumuksensa vastaisiksi

mitä hallitus

että kyllä tämä hallitus jää luokalle jos tämä pitäisi kouluarvosanalla

hallitus tässä nyt päättää lähteekö se kokonaisuudessaan vai lähteekö ministeri wallin ja joka tapauksessa tämä puolustusvoimauudistus pitää käsitellä uudestaan

jos vaikkapa saadaan se tieto että käytetään paljon enemmän niin sehän kertoo siitä että halu liikkua olisi mutta se tosiaan maksaa

siinä mielessä jos on tällainen ilmiö että omaakin rahaa ollaan valmiita siihen käyttämään kyllä mielestäni olisi ihan kohtuullista että yhteiskuntakin käyttäisi sitten enemmän rahaa nimenomaan julkinen sektori subventoisi

sitten tietysti voidaan miettiä tähän ylipainoon myös muita keinoja esimerkiksi epäterveellisten elintarvikkeiden tiukempi verotus

tämä tilanne tuli siis ylimmän laillisuusvalvojan toimesta kyseenalaistetuksi ja seurasi valtava epätietoisuus mitenkä esimerkiksi peruskouluissa nyt lähdetään valmistautumaan sitten kevätjuhlien viettoon mitä sisältöä niissä voi olla

se olisi mielestäni ihan hyvä koska tuntuu että tämä ter veys itsessään ei näytä motivoivan riittävästi tuota porukkaa liikkumaan

tietenkin tämän kuumimman keskustelun jälkeen oikeuskansleri ilmoitti että hän ei ole ollut kieltämässä esimerkiksi suvivirren laulamista

tämähän on toki totta että näinhän oikeuskansleri toki toimi että ei sitä kieltänyt mutta jätti kyllä mainitsematta näissä julkisissa ulostuloissa että hän kyllä kielsi kaiken muun sisällön ja se oli kyllä todella järkyttävä ratkaisuesitys tähän tilanteeseen

aivan niin kuin meidän perustuslaissamme on tämä valtiovalta suomessa kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta niin siihenhän tämä edustaja hirvisaaren laatima lakialoite pohjautuu myös siltä perustaltaan miten käsitellään kansalaisaloitteita ja sitten näitä sitovia kansanäänestyksiä

siksi jätin lakialoitteen jonka ovat perussuomalaisten ryhmästä kaikki kynnelle kyenneet ja paikalla olleet varmasti allekirjoittaneet ja lisäksi on yksi muusta ryhmästä oleva allekirjoittaja

kristinuskon kautta maahamme välittyneet kulttuuriarvot tapanormit ja yleiset moraalikäsitykset ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla maamme kansallisen identiteetin ja elämänmuodon muovautumiseen

pitkälti tämän tosiasian vuoksi peruskouluissamme on kymmeniä vuosia uskonnonopetuksen ohella myös tietoisesti sisällytetty kulttuurikristillisiä elementtejä muun muassa koulujen aamunavauksiin sekä joulu ja kevätjuhliin

viimeisten parin vuosikymmenen aikana tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset ovat kuitenkin asettaneet suomen uskonnollisen profiilin säilymisen tulevaisuudessakin evankelisluterilaisena vaakalaudalle

se on kiistämätöntä

lisääntyneen ei kristittyjen yksilöiden maahanmuuton radikaalien vapaa ajattelijoiden painostuksen kiihtymisen sekä yhteiskunnan yleisen sekularisoitumisen vuoksi maamme kristityn enemmistön oikeus vaalia kulttuurikristillistä identiteettiään on tullut vakavalla tavalla uhatuksi